myös viennissä suomen tulee profiloitua näiden alojen osaajaksi

strategian teossa ei ole kuultu asiantuntijoina ollenkaan esimerkiksi uusiutuvan energian teollisuutta ja energiaa säästäviä ratkaisuja tuottavien firmojen edustajia

helmikuun puolivälissä kaksi kuukautta ennen vaaleja keskusta perussuomalaiset vasemmisto ja vihreät jättivät yhteisen välikysymyksen koulutukseen kohdistuneista säästöistä

arvoisa puhemies

ydinvoimaa on myös tarjottu ratkaisuksi ilmastonmuutoksen haasteisiin

harmaan talouden torjunta edellyttää että työsuojelun vastuualueella lisätään tarkastusten ja tarkastajien määrää

pidän erittäin hyvänä sitä että tässä pystyttiin tulemaan yksimielisesti ensin sivistysvaliokunnan lausunnossa ja sitten sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä vastaan niissä kohdissa jotka pelaajat urheilijat kokivat kaikkein ongelmallisimpina

edustaja pelkonen nosti esille annetaanko yhteiskuntatakuussa jotain keppiä

edelleen hämmästyttää tässä kiviniemen vastauksessa se että onko todella ministeri kiviniemi niin että angela merkel on väärässä koko eurooppa on väärässä ja ainoa joka on oikeassa olette te kun koko muun euroopan käsitys on se minkä myös ed

hallitus sivuuttaa tiedonannossaan käytännössä kokonaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kaikki siihen liittyvät kysymykset taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

tämä kuuluu ennen muuta tietysti ministeri ihalaisen alueelle ja sitä työryhmä pohtii mutta kyllä täytyy sanoa että ei syrjäytyneiden nuorten toimeentulo niin hyvä ole että sillä herroiksi eletään ja varsinkin kun viime kaudella vielä tehtiin leikkauksia tähän

vähintään omituiselta vaikuttaa myös se että ydinvoimamyönteisyydestä huolimatta strategian ympäristövaikutusten arviointiosassa ei mainita sanallakaan ydinvoiman negatiivisia ympäristövaikutuksia aivan kuin niitä ei olisikaan

tällä hetkellä on päinvastoin pelättävissä että valtion tuottavuusohjelman nimellä kulkeva ideologinen irtisanomisohjelma heikentää tilannetta entisestään

vaalien alla jokainen puolue vannoi ettei koulutuksesta enää leikata

niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että näillä hinnoilla oltaisiin myymässä vaikka ymmärrän tietysti että kun tällaisia listoja on niin jotkut vetävät niistä räväkkiä näkemyksiä

kasvihuonekaasupäästöjä pitää alkaa leikata nyt ei joskus kaukana tulevaisuudessa

kehitysmaille annettavaa ilmastokriisin torjuntaan tarkoitettua rahoitusta ei saa sisällyttää nykyisiin kehitysrahoitussitoumuksiin eikä siihen liittyviä toimia saa toteuttaa köyhyyden vähentämiseen tarkoitettujen toimien kustannuksella

nykyinen pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb esiintyivät julkisuudessa kuvissa joissa he lupasivat ettei koulutuksesta enää leikata

juurikkala täällä omassa puheenvuorossaan sanoi että takauksia tullaan kasvattamaan ja se merkitsee sitä että takausvastuu tulee kasvamaan

muistutan nyt kuitenkin vaikka niitä strategiassa ei mainitakaan että ydinvoimaan liittyy paitsi ydinvoimalaonnettomuuden riski myös edelleen ratkaisemattomat ongelmat ketjun alkupäässä uraanin louhinnan rikastamisen ja kuljetusten kanssa sekä lopulta ydinjätteen loppusijoituksen kanssa

arvoisa puhemies

vanhasen toinen hallitus on edeltäjänsä tapaan viemässä verotusta kohti tasaveroa

arvoisa puhemies

käsittelyssä tuli ilmi se että kysymys on marginaalista pienestä joukosta ihmisiä mutta samalla pitää muistaa että loukkaantuminen peliuran katkeaminen sen vuoksi voi olla ehkä koko yhteiskunnan kannalta marginaalista mutta yksittäisen pelaajan kannalta se on kaikkea muuta kuin marginaalista

työn verottamisesta kulutuksen verotukseen on kokoomuksen mainoslause hyvin keksitty mutta yhtä harhaanjohtava kuin monet muutkin mainostoimisto bobin ideoimat mainoslauseet

kyllä kysymys on siitä että niillä jotka on syrjäytetty ongelma on elämänhallinnassa siinä että ei löydetä elämälle suuntaa ja silloin tarvitaan esimerkiksi tätä etsivää nuorisotyötä

kuinka monta kertaa saman hiilivoimalaitoksen voi sulkea

kaikkein eniten pääomatuloja saavat maksavat nyt tuloveroja suurin piirtein saman veroprosentin mukaan kuin keskituloiset palkansaajat

rahoituksen riittävyys ja ennakoitavuus on varmistettava muun muassa teollisuusmaiden sitovien rahoitusvelvoitteiden sekä kansainvälisen lento ja laivaliikenteen päästömaksujen avulla

silloin kun puhutaan esimerkiksi kehitysyhteistyön leikkaamisesta niin silloin monesti puheenvuoroissa laitetaan ja valitettavasti perussuomalaiset laittaa nyt suomalaisen köyhän ja vielä köyhemmän erittäin vaikeissa olosuhteissa olevan ihmisen toisiaan vastaan

ei leikata enää koulutuksesta

omavaraisuudesta puheen ollen mitä energiaomavaraisuutta se on että sähköä tuotetaan tuontiuraanilla

viimeisenä asiana

sen vuoksi näitä pitää nimenomaan pohtia niin miten me pystymme turvaamaan pelaajille loukkaantumisten jälkeen sellaisen tulevaisuuden että he pystyvät kuntouttamaan itsensä ja kouluttamaan itsensä toiseen ammattiin

nykyinen hallitus vie verotusta kohti tasaveroa

jos näitä aletaan kepillä entistä enemmän murjomaan niin siinä mennään ojasta allikkoon siinä entisestään käpertyvät nämä nuoret sisäänpäin

vai tarkoittaako tämä lisäydinvoimalinjaus vihreää valoa nyt myös laajamittaiselle uraanikaivostoiminnalle suomessa ja suomen tekemistä euroopan ydinvoimareservaatiksi

samaan aikaan kun perussuomalaiset käyttävät monesti puheenvuoroja joissa sanotaan että tänne ei pidä tulla pakolaisia tai maahanmuuttajia autetaan heitä heidän omassa kotimaassaan niin samaan aikaan perussuomalaiset ovat valmiita leikkaamaan nimenomaan niitä rahoja joilla pyritään auttamaan että ihmiset eivät joudu pakenemaan omista kotimaistaan

kun lukee välikysymystekstiä ja muistelee vaalien alla pidettyjä puheita ja vertaa niitä hallitusohjelmassa päätettyihin koulutusleikkauksiin ei voi kuin kysyä

tehokkainta elvytystä on panostaa perusrakenteeseen ja palveluihin silloin kun se on kaiken lisäksi kaikkein tarpeellisinta

arvoisa puhemies

olen erittäin kovassa flunssassa ja kuumeessa ja joudun poistumaan lääkäriin vähän ennen neljää tämä tiedoksi että saan troppeja joilla pysyn kasassa

välillinen verotus ja palvelumak sut vievät pieni ja keskituloisilta suhteellisesti enemmän

jos me haluamme aidosti huolehtia syrjäytetyistä nuorista silloin pitää henkilökohtaisesti rakentaa niitä mahdollisuuksia

nimenomaan sitä tehdään mutta kysymys on siitä minkälainen se tulevaisuus on onko se luokkajaon tulevaisuus jossa luodaan eliittiperuskoulua vai onko se tasavertaisen yhtäläisen ja yhtenäisen peruskoulun tulevaisuus

toiseksi tehokkain tapa elvyttää on huolehtia siitä että pienituloisten käteenjäävä tulo lisääntyy etuuksia parantamalla ja heidän verotustaan keventämällä

urheilun puolelta

hallituksen ilmasto ja energiastrategia on talouden ja elinkeinoelämän etujen mukaan rustattu viherlannoite jonka pääasia on talouden jatkuva kasvaminen eikä niinkään ilmastonmuutoksen hillitseminen

jatkossa näiden maksujen maksamisen tulisi perustua vapaaehtoisuuden sijaan lentoyhtiöiden automaattisesti perimiin päästömaksuihin jotka ohjataan kansainvälisesti läpinäkyviin ja kestäviin ilmastoprojekteihin

jotta me tulevaisuudessa pärjäisimme huippu urheilussa tärkeintä on ruohonjuuritason työ että meillä on laajasti harrastavat ja osallistuvat lapset ja nuoret sieltä niitä huippuja tulee

arvoisa puhemies

kaikkein tehottomin ja kallein tapa on yleinen tuloveron kevennys joka ulottuu suurimpiin tuloihin saakka

me tiedämme että ylipäätänsä urheilijat voivat olla varsin hankalassa tilanteessa loukkaantumisten tullessa

jos ajatellaan sitä miten aikaisemmin koulutus periytyi niin peruskoululla tätä on pystytty vähentämään ei poistamaan mutta tänäkin päivänä peruskoulun ansiosta duunarinkin lapsella on entistä parempi mahdollisuus tai mistä päin tahansa suomea tulevalla päästä pitkälle opinnoissaan

mutta totta kai tarvitaan myös sitten sitä että ne jotka ovat innokkaita ovat lahjakkaita miten heitä pystytään tukemaan ja tämä huippu urheilun muutostyöryhmä jonka edustaja heinonen mainitsi on jättänyt väliraporttinsa ja ideanahan on se että luodaan tämmöisiä alueakatemioita

tuloveron alentaminen ja välillisen verotuksen lisääminen on paitsi epäoikeudenmukaista myös palvelualan työn verottamista

samojen seinien sisälle tungetaan entistä useampi lapsi vaikka nykyisinkään lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kädet eivät tunnu riittävän joka suuntaan

haluatteko te auttaa vai ettekö te halua auttaa

tiedämme kaikki tai varmasti suurin osa että esimerkiksi jääkiekkoilija helasen tilanteen jossa hän on loukkaantunut ottelutapahtumassa niin pahasti ettei vain jääkiekkoura ole ohi vaan ylipäätänsä on työkyvyttömänä

strategia sivuuttaa liian vähällä sellaisen ilmastotalkoiden perusasian kuin säästämisen

myös kotimaassa on huomioitava ilmastokriisin pysäyttämisestä aiheutuvien kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen

pienillä yrittäjillä lisäarvo syntyy vain omasta työstä

subjektiivinen päivähoito oikeus romutetaan työttömien lapsilla ei ole enää oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen

säästäminen on kapitalismissa ruma sana mutta oikeasti kuitenkin se on kaikkein tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta

pääministeri vanhanen täällä edelleen vakuutteli kuka uskoo vanhasen puheita kuka ei että elvytys on ollut isoa ja merkittävää

eli ympäri suomea tehdään sellaisia keskuksia joissa pystytään antamaan tukea niille jotka haluavat panostaa erityisesti urheiluun eri tavoin eri lajeissa

arvoisa puhemies

heinonen maksimikokojen määrääminen luokille olisi paras tapa siihen että jokainen oppilas henkilökohtaisesti huomioidaan opetuksessa

palveluilla on keskeinen merkitys työllisyydelle

eli tämä ei saa olla siinä päätepiste vaan päinvastoin alku sille että alamme perata urheilijoiden turvaa jotka tänä päivänä entistä enemmän ovat työntekijöitä siinä miten he saavat samanlaisen turvan kuin muutkin työntekijät silloin jos tulee työkyvyttömyys jos joutuu kouluttautumaan uuteen työhön

säästetty energia on parasta energiaa eikä siihen tarvita lisäydinvoimaa

tämä ei saa muodostua kestämättömäksi kulueräksi pienituloisimmille kansalaisryhmille

kokoomuksella ja keskustalla on aikomus jatkaa tuloverotuksen keventämistä ja arvonlisäveron korottamista tulevinakin vuosina

tosiasiassa kysymys on ollut hyvätuloisten veronalennuksista ja me kaikki tiedämme että veronkevennykset on todettu kaikkein heikoimmaksi elvytyskeinoksi

mutta tietenkin on niin että urheilurahoituksesta mitä valtio antaa aivan valtaosa lähes kaikki tulee veikkausvoittovarojen kautta ja siellä ei mitään suuria nousuja ole nähtävissä

palvelualojen kehitys on tärkeää

se tasapainottaa viennin heilahteluja ja on ekologisesti kestävämpää

peruskoulun jo nyt suuria luokkakokoja kasvatetaan ja peruskoulun laatuun ja viihtyisyyteen muun muassa koulukiusaamisen estämiseen osoitetut määrärahat leikataan pois

mielenkiintoista tässä käsittelyssä myös oli se että joissain kohdissa ammattiurheilijoita kohdellaan ja katsotaan työntekijöinä toisissa kohdissa he eivät ole työntekijöitä

vasemmisto ei hyväksy välillisten verojen lisäämistä

jonkun verran pystytään varmasti nostamaan urheilurahoitusta niin kuin ensi vuoden budjetissakin on niin kyllä se pitää etsiä sitten myös sieltä urheilun sisältä ja ihan vakavasti arvioida näitä rakenteita ovatko meidän rakenteemme sellaiset että ne rahat joita urheiluun laitetaan menevät todella toisaalta huippu urheilun tukemiseen mutta ennen muuta näiden lasten ja nuorten harrastamiseen

hallituksen ilmastopolitiikka kotimaassa näyttää nojaavan suurelta osin ydinvoiman lisärakentamiseen tilanteessa jossa työ ja elinkeinoministeriön laskelmatkin osoittavat ettei sähkönkulutuksen lisääntyminen edellytä ydinvoiman lisärakentamista

kokoomus keskusta ja vihreät sen sijaan haluavat jatkaa epäsosiaalista välillisten verojen korottamista jos saavat vain jatkaa hallituksessa

tämän lisäksi hallitus ajaa kiinteistöveron korottamista vaikka kiinteistövero ei lainkaan ota huomioon ihmisten maksukykyä

lukioista ja ammattioppilaitoksista leikataan satoja miljoonia vaikka erityisesti keskusta vastusti tätä kiihkeästi vielä juuri ennen vaaleja

tämä tuli esimerkiksi sen osalta esille että jääkiekkoilijoilla ei ole esimerkiksi lakko oikeutta tilanteessa jossa heidän etujaan kuitenkin ollaan leikkaamassa

jos ajatellaan kuinka huonosti posti on jo nyt pitänyt huolta työntekijöistä niin mikä tämän merkitys olisikaan työntekijöille ja työllisyydelle tulevaisuudessa

emme hyväksy sitä että työntekijöiden työttömien eläkeläisten ja opiskelijoiden ostovoima tulee laskemaan tänä ja ensi vuonna

kiinteistöveron asukkaat maksavat yhtiövastikkeissaan tai vuokrissaan välillisesti kunnille ja omakotitaloissa asuvat suoraan kunnille

yksi konkreettinen keino olisi se että korjausrakentamisen ylimääräistä tukea tulisi jatkaa ja tukiprosenttia nostaa

vasemmistoliitto ei hyväksy ydinvoiman lisärakentamista vaan haluaa panostaa uusiutuviin kotimaisiin energiamuotoihin ja energiatuotantoon

minä olen ilolla laittanut merkille että esimerkiksi on nuoren suomen slun yhdistymistä toivon mukaan kunto on mukana ollaan näitä viemässä eli ei niin paljon rakenteisiin vaan nimenomaan suoraan seuroille ja suoraan toimintaan sitä rahoitusta

itse katson että kyllä urheilijoillakin pitää olla oikeus yhteiskunnallisiin kannanottoihin työntekijöinä siinä missä muillakin työntekijöillä

ydinvoiman lisärakentaminen vie käytännössä mahdollisuudet todellisilta kestävän kotimaisen ilmasto ja energiapolitiikan keinoilta

opintotukea leikataan ja indeksisidonnaisuus lakkautetaan kokonaan tämä siitä huolimatta että nykyinen pääministeri juha sipilä poseerasi ennen vaaleja opintotukea ei heikennetä kyltin kanssa

lopuksi haluan todeta että periaatteellisesti vasemmistoliiton näkökulmasta on ongelmallista se että alamme tehdä leikkureita siitä mikä on korvauksen taso

me emme sen sijaan ole ensimmäisenä vaatimassa työn verottamisen keventämistä sillä se on vain savuverho sille että suurimpien tulojen verotusta kevennetään ja arvonlisäveroja korotetaan

nyt määrärahojen niukkuus on heikentänyt yhteyksiä kun yhä harvempaa päätietä aiotaan pitää kohtuullisessa kunnossa

kulttuurin osalta edustaja savola pohti kulttuuritapahtumien rahoitusta

arvoisa puhemies

esimerkiksi suomi on mittavassa määrin ostamassa aseita ja on aika erikoista jos aseiden ostaminen on teidän mielestänne kansantalouden elvyttämistä

suomen hallitus lähettää edustajansa kööpenhaminan ilmastokokoukseen lähtien siitä olettamuksesta että laillisesti sitovan sopimuksen syntyminen kööpenhaminassa ei ole mahdollista

tässä oli kuitenkin kysymys hankalasta monimutkaisesta yksittäistapauksesta jossa haitari on suuri mutta ennen muuta me kaikki yhdessä eduskunnassa tulimme vastaan urheilijoita

hallituksessa pitää aina tehdä myös kompromisseja mutta kenen kanssa tehtiin kompromissi kun kaikki kolme hallituspuoluetta vastustivat koulutusleikkauksia

tällöin puhe työn verotuksen keventämisestä tarkoittaa tuloveron progression pienentämistä ja veron oikeudenmukaisuuden vähentämistä

jotta ihmiset voivat liikkua ympäristöystävällisesti joukkoliikenteen turvin on taajamien välisen liikenteen ja suurten kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen toimittava tehokkaasti

arvoisa rouva puhemies

hallitus ehdottaa tiedonannossaan poliittista sopimusta mahdollisen tulevan sopimuksen sisällöstä ja aikataulusta